suhtaudun kansalaisaloitteessa mainittuihin tavoitteisiin myönteisesti

arvoisa rouva puhemies

tuossa ministeri lindström jo hyvin toikin esille keskeisen sisällön tästä hallituksen esityksestä ja tarkennan omaakin puheenvuoroani sen verran että vaalilautakuntaan tämä asia nyt ei vaikuta eli ehdokas voi jatkossakin vaalilautakunnassa toimia tehtävissä

siihen meidänkin pitää pyrkiä

olen aina ollut muissa tehtävissä siinä vaiheessa mutta myönnän että olen kokenut hieman erikoiseksi istua vaalitoimitsijana silloin kun itse on ehdokkaana

ymmärrän tosin sen näkökulman mikä hallituksen esityksessäkin sanotaan että voisi olla muuten erityisesti pienillä paikkakunnilla vaikeaa saada näitä toimitsijoita riittävästi näihin tehtäviin jos ehdokkaat eivät niissä tehtävissä voi olla mutta silti koen itse hieman kiusalliseksi tosiaan siinä tehtävässä olla ja sen takia vapaaehtoisesti en itse jatkossa aio siinä tehtävässä olla

edustaja heinäluoma peräänkuulutti että onko tämä arvokysymys valinta

no siinä mielessä kyllä että jopa teidän nykyisellä kannatuksellanne teillä täytyy olla perheellisiä duunareita esimerkiksi haja asutusalueilta kannattajina kyllä tämä on heille merkittävää että voidaan ostaa uusi parempi auto

ja toinen arvovalinta on totta kai ympäristöasiat myös

uskon että se saa tässä salissa hyvin laajan tuen että tälle tielle lähdettäisiin ja uskon myös että asianomainen ministeri antaa asiallisen vastauksen kysymykseen eri näkökanteilta ja se on oikein ja niin sen pitää mennä

toivon että tästä jonkinlaista keskustelua syntyisi miten silloin saadaan tosiaan riittävästi kumpiinkin vaaleihin mitat täyttäviä ehdokkaita ja sitten myös kansalaiset kiinnostumaan jos ja kun näitä vaaleja ei kuitenkaan suoranaisesti yhdistetä ja ne ovat melkein samaan aikaan

eli tästä toivon myös laajaa keskustelua sekä hallituksen sisällä että sitten puolueiden välillä

edustaja haglund totesi että tämä esitys siitä että suomi kiilattaisiin myös varsinaiseksi työkieleksi pohjoismaiden neuvostossa toisi lisäkustannuksia

jos linjaksi otetaan että tulkataan niin on hyvin epäjohdonmukaista että toiselle kieliryhmälle sanottaisiin että kyllä teitä tulkataan käännetään teitä ei

en sitä kannata

haluan tietysti tässä yhteydessä kiittää edustaja haglundia ja kaikkia suomen valtuuskunnan jäseniä hyvin hedelmällisestä yhteistyöstä ja keskustelusta näissä kysymyksissä

täällä todettiin mikä tuli edustaja eerolan puheenvuorossa esille että venäjän edustajien kanssa ei ole juuri nyt ollut viime vuonna yhteistyötä pitkälti liittyen tähän ulkomaisiksi agenteiksi luokitteluun

tässä oltiin kestävä pohjola ryhmässä sen verran aktiivisia että kun meillä on kesäkokous nyt islannissa kesäkuun lopussa niin esitin ja sitten meidän suomen valtuuskunnasta edustajat kärnä ja koski kannattivat että kutsuimme venäjän duumasta edustajia tähän kestävä pohjola valiokunnan kokoukseen ja myös sitten ympäristöasiantuntijoita

edustaja aalto liitti täällä vihreät tähän vasemmisto oppositioon omalla puheenvuorollaan

jos ajatellaan erityisesti tällaista kysymystä kuin ympäristöasiat niin olisi aika tynkä keskustelu jos emme venäläisiä esimerkiksi arktisiin kysymyksiin kutsuisi paikalle

se on sitten heidän käsissään tulevatko vai eivät mutta tärkeää on että keskusteluyhteys pidetään edelleen voimassa

onneksi tämä minun lapseni ei tule vähään aikaan ymmärtämään politiikasta mitään mutta ei minun sukupolveni eikä hänen sukupolvensa saa joutua maksamaan isiensä ja äitiensä tekemistä virheistä

tämä hallitus välittää tällaisesta sukupolvien välisestä tasa arvosta eikä tätä tulevaisuutta uhrata vasemmiston eikä rkpn velka alttarilla

suomi on aasian infrastruktuuri investointipankin eli aiibn perustajajäsen allekirjoitimme perustamisasiakirjan noin vuosi sitten

silkkitie on maailman kaikkien aikojen suurin rakennusprojekti

kiitän edustaja haglundia erinomaisesta puheenvuorosta

jos filosofiasta olemme samaa mieltä ja niin kuin ymmärtääkseni valtuuskunta varsin yhteneväinen siinä on niin silloin on enää kyse siitä miten käytännössä asia toteutetaan

mitä tulee sitten siihen lähetetäänkö lasku helsinkiin niin tietysti minä näkisin henkilökohtaisesti niin että suomen asia on niin tärkeä että siitä kannattaa jotain maksaakin että suomen asiaa edistetään tällaisessa yhteistyössä

mutta mennään siihen konkretiaan nyt kun tämä filosofia alkaa olla klousattu ja sovittu siinä on yhteinen näkemys niin sitten lähdetään sillä konkretialla eteenpäin että miten se asia hoidetaan käytännössä

arvoisa puhemies

se ei ole mikään yllätys että eu kriitikkona en sinänsä lissabonin sopimuksesta nyt järin innoissani ole mutta en eu kriitikkona ole myöskään sokea sille että eusta voi tulla joskus jotain hyvääkin ja tämä on nyt niin kuin edustaja terho toi esille sitä hyvää järkevää valtioiden välistä yhteistyötä joka parantaa myös suomen turvallisuustilannetta

tosin on todettava vaikka edustaja mustajärvi ei enää paikalla ole että kyllähän perussuomalaisille eu kriittisyys on uusiutuva luonnonvara

mutta tässä on esitetty vahvasti huolta tästä niin sanotusta pakosta ja tässä täytyy todeta jälleen se että täytyy muistaa että ammattisotilaiden kohdalla kansainväliset tehtävät eivät kuulu maanpuolustusvelvollisuuden piiriin vaan nimenomaan virkavelvollisuuden piiriin

ja perustuslakivaliokunta jossa itse sitä asiaa käsittelen totta kai tämän asian huolellisesti katsoo

mutta jos ajattelee esimerkiksi ruotsin esimerkkiä mikä tässä on otettu esille edustaja mikkonen tässä nosti esille niin ruotsissa kyseessä oli todellakin silkka yksittäistapaus eli yksi henkilö vapaaehtoisesti irtisanoutui ruotsin puolustusvoimista tämän uudistuksen takia mikä siellä tehtiin

että onko meillä sitten maailman ainoa armeija jonka ammattisotilaiden ei tarvitsisi lähtökohtaisesti täyttää valtiojohdon käskyjä

ja kyllä viime kädessä nähdäkseni täytyy olla niin että jotta tämä meidän velvoite pystytään täyttämään kaikissa olosuhteissa niin niin sanotusti viimekätisenä keinona täytyy olla tämä virkavelvollisuuteen kuuluva jos siitä nyt sitten haluaa käyttää sanaa pakottaminen niin pakottaminen

tätä hallitusohjelmaa on suuri ilo käsitellä erityisesti kahdesta syystä

perussuomalaiset on nyt ensimmäistä kertaa sitä valmistelemassa ja usean vuoden tauon jälkeen näin voinee sanoa kokoon on saatu toimiva hallituspohja joka voi turvata maallemme paremman tulevaisuuden

työttömyys on korkealla talouskasvu hiipunut ja kilpailukykymme rapautunut

tilanne saadaan korjattua vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla

vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus

autoalan keskusliitto ja autotuojat ry ovat todenneet että hallituksen esitys tukee hyvin autokannan uudistamistavoitetta liikenteen päästöjen vähentämistä ja liikenneturvallisuuden parantumista

tämä hallitus näkee sen nimenomaan laajassa merkityksessä

suomen vastuulla on nimenomaan hallitusohjelman mukaisesti vähentää turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöitä pitää huolta rajaturvallisuudesta ja laittaa käytäntöön hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman erinomaiset linjaukset joihin tämä perheenyhdistämisen tiukentaminen myös liittyy

edustaja arhinmäki ja edustaja rinne ei kannata niin sanottua taakanjakoa eli pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden pakollista vastaanottamista esimerkiksi etelä euroopan maista suomeen

täällä ovat näköjään demarit jo melkein kokonaan kaikonneet yksinäinen harakka vielä siellä jaksaa olla paikalla ja onhan siellä yksi vihreäkin kaikki kunnia myös edustaja vartialle siellä

ensimmäistä kertaa suomen hallitus sanoo ajavansa rakentavan kriittistä eu politiikkaa ja suhtautuvansa kielteisesti vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa

mutta jatkoneuvotteluissa kun tämä työryhmä asetetaan täytyy kyllä lakiin saada mahdollisimman usea niistä velvoitteista jotka tämä eu direktiivi sallii ja käyttää sitä liikkumavaraa mikä meillä on

ja kansalaisten on syytä tietää ja myös vasemmisto opposition että monissa eu maissa esimerkiksi norjassa tanskassa ja ruotsissa on otettu jo paljon tiukempia käytäntöjä kuin mitä nämä suomen esitykset tällä hetkellä ovat

eli kysynkin ministeri orpolta

ollaanko näiden muiden maiden esimerkkiä tarkasteltu siltä osin että suomessa voitaisiin ottaa käyttöön samoja keinoja kuin esimerkiksi ruotsissa tai tanskassa

kyllä minä näen että näillä on vaikka summat voivat kuulostaa pieniltä sillä tavalla merkitystä että se on rahaa jonka perheet duunarit ja ne kuuluisat kätilötkin voivat käyttää muuhun kulutukseen

mitä tulee edustaja hännisen kysymykseen yksittäisistä veroista että lähdetäänkö keventämään niin en ota yksittäisiin veroihin kantaa mutta ilman muuta perussuomalaisena katson että kokonaisveroastetta pitäisi pystyä keventämään jotta talous saataisiin jälleen vetämään sekä yrityselämän puolella erityisesti viennissä että myös yksityisellä puolella

opposition eurokritiikki on tyhjää kuin köyhän miehen aitta sillä oppositiopuolueet ovat osaltaan olleet viemässä suomea tuhoisan europolitiikan syövereihin

itse näen että se on tästä syystä välttämätöntä

nobel palkitun taloustieteilijän paul krugmanin mielestä suomen talouden ongelmat kertovat yhteisvaluutta alueen perustavista heikkouksista

mitä tulee eu kriittisyyteen mitä tässä keskustelussa on nostettu esiin niin tietysti vasemmistoliittoa pitäisi huolestuttaa se kehitys mikä euroopassa on eli konservatiiviset ja eu kriittiset voimat ovat nousussa

näin autokauppa käy mukavasti koko tämän neljän vuoden ajan eikä merkittäviä ja äkillisiä varastoarvojen alenemisia pääse tapahtumaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puolueveljeni ei toverini vaan veljeni edustaja mäkelä esittää sinänsä ihan tärkeän huolen mutta kyllä tässä nähdäkseni myös puolustusministeri korosti hyvin vahvasti sitä että antaessaan myös saa

autoveron keventäminen tai jopa suoranainen poistaminen oli ennen vaaleja perussuomalaisten ohjelmassa ja uudellamaalla myös omassa vaalikampanjassani tavoitteena

ennen euroaikaa suomella oli tapana niin sanotusti korjata kilpailukyvyn heikkenemistä heikentämällä valuutan ulkoista arvoa suhteessa kilpailijamaiden valuuttoihin

ja jos ajateltaisiin tilannetta että jokainen maa ajattelisi pelkästään sitä mitä se saa niin tietysti kukaan ei saisi mitään koska kukaan ei olisi tarjoamassa kenellekään toiselle mitään

näyttää erittäin hyvältä sen linjan kannalta mitä perussuomalaiset ja meidän ecr europarlamenttiryhmämme edustavat eli haluavat uudistaa euta ja katsoa ne kortit ensin ja sitten miettiä sitä että jos ei se onnistu mitä tehdään sen jälkeen

tämän hallitus toteuttaa

yleisesti ottaen ja tässäkin kysymyksessä on hienoa että hallitus ottaa johtajuuden ei pelkää ottaa sitä ja lähtee tekemään todellisia päätöksiä

näin ollen onkin hyvä kun nyt turuille ja toreille menee ja tilanne on maahanmuuton ja vaikean taloustilanteen osalta mikä on että voi sanoa että autoveron kevennys on yksi niistä perussuomalaisista peukalonjäljistä mikä on ensimmäistä kertaa hallitusvastuussa ollessa saatu aikaan

se oli ykn oloissa hyvinkin tyypillistä tilannediplomatiaa jossa esitetään lupauksiksi hyvin helposti tulkittavia asioita mutta ei niitä ole tarkoitettu kirjaimellisesti otettaviksi

vaikka itse tosiaan vahva eu kriitikko olen ja sellaisena pysyn niin kyllä näen että tässä nyt on positiivinen asia mitä voidaan eusta irti saada

ei kukaan suhtaudu niihin velvoittavina sitoumuksina vaan pikemminkin sillä lailla että tämä on hyvää tarkoittava aikomus iloniemi kertoi myöhemmin kepan haastattelussa

ja kun eun jäsen olemme niin kyllä näen että tietysti kaikki positiivinen mitä irti voidaan saada kannattaa sieltä myös ottaa

tutkija juha kuisman mukaan kehitysapu on moraalisesti länsimaisen ihmisen itselleen asettama velvoite

kannustan tehtävänsä aloittanutta hallitusta pitämään silmänsä auki maailman muutoksille ja tarkistelemaan eu alueen kehitystä rakentavan kriittisesti

iso britannian mahdollisen eu eron euroalueen horjumisen ja eri puolella eurooppaa päätään nostavien itsenäisyysliikkeiden vuoksi eu voi näyttää neljän vuoden päästä aivan erilaiselta poliittiselta yhteisöltä

arvoisa herra puhemies

eli selvästi ollaan saatu tätä asiaa suitsittua ja se on oikea suunta mutta totta kai täytyy tilannetta seurata ja se on kiistatonta että tulijamäärät ovat olleet nyt tänä vuonna kasvussa

täällä vasemmisto oppositiossa on usein hellitty ajatusta että suomi seuraisi ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta

edustaja räsänen joka ehti salista jo poistuakin peräänkuulutti perussuomalaisten linjaa välimeren kysymyksessä laittomien maahantulijoiden kysymyksessä

arvoisa puhemies

suomi on hallituksena valmis käsittelemään komission esitystä sisäisiksi siirroiksi mutta siinä on useita ratkaistavia kysymyksiä vielä jäljellä

arvoisa rouva puhemies

humanitaarisen avun osuutta suomen kehitysavusta pitäisi nostaa merkittävästi sillä se lievittäisi myös siirtolaispainetta lähi idästä ja afrikasta kohti eurooppaa

kristittyjen hätä maailmalla on tällä hetkellä suuri

george marshall oli yhdysvaltain ulkoministeri joten kutsuttakoon suomen antamaa humanitaarista apua soini avuksi

aikaa ei siis ole hukattavaksi

suomen on tässä mahdollista meidän kehitysyhteistyömme avulla pyrkiä takaamaan kristityn väestön oikeus saada tietoa perusoikeuksistaan ja tietysti sitten myös uskonnonvapaudesta